haluaisin vähän puuttua siihen

edustaja kalliorinne edustaja myller ja muutkin ovat puuttuneet

varmaan tämän asian kanssa on kaikilla tähän asti hallinneilla hallituksilla ollut petraamiseen varaa

ehkä se pääviesti jonka haluaisin jättää tästä puheenvuorosta mieleen on se että hyvinvointia voimme ylläpitää oikeastaan vain pahoinvointia vähentämällä

tänä päivänä pitäisi kantaa huolta niistä maista joissa pieni työntekijä suurissa työpaikoissa on todella ahdingossa ja meidän kilpailukykymme suhteessa on heikompi ihan sen takia että muualla ehkä luistetaan

tänään se on hyvin suuressa arvossa niin kuin pitää ollakin ja iloitsemme myöskin me tästä hallituksen esityksestä joka nyt on saanut oikein hyvän vastaanoton myöskin valiokunnassa eikä siellä nyt sitten vastalauseessa esitetäkään muuta kuin reunamerkintöjä ja varmaan niitäkin asioita pitää tietysti katsella

on hyvä että näitä haitakeveroja ollaan seuraavallakin vuosibudjettikaudella sitten nostamassa

mutta tänä päivänä pitää kantaa huolta myöskin pienen yrittäjän asemasta suuressa maailmassa ja toivoisin että tässä niin kuin valtiovarainministeri on monta kertaa puhunut myöskin pienen yrittäjän asema suuressa maailmassa olisi vahvemmin esillä

ehkä tässä työmarkkina asiassa ja naisten työllisyyskysymyksissä kannattaa nyt kuitenkin muistuttaa tästä keskustelusta jota nyt tässä ainakin viimeinen puoli vuotta on käyty

mutta kaiken kaikkiaan pahoinvoinnin vähentäminen on tänä päivänä meidän kaikkein tehokkain hyvinvoinnin parantamiskeino

en näe mitään syytä kotihoidon tuen moittimiseen tässä

tehokkainta ja parhainta tukea on antaa perheille tehostettua tukea esimerkiksi lastensuojelun tehostetun perhetyön avulla

oikeastaan edustaja katainen tässä taisi ottaakin tämän asian esille että suomessa on tämä onoff tilanne työmarkkinoilla jota tämä laki nyt vähän helpottaa

ehkä tähän vanhempainrahapuolelle pitää sitten hakea korjauksia ja ylläpitää tätä hyvää kotihoidon tukijärjestelmää mikä meillä tällä hetkellä on parantaa sitä

sanoisin vain lyhyesti että kyllä nämä rahat perille menevät ei se perillemeno ole tässä se ongelma

arvoisa herra puhemies

edustaja kontula ihan oikein kysyi sen perään että tämmöinen hoitovastuu hoivavastuu tässä yhteiskunnassa jakautuisi jos mahdollista tasaisemmin

tämän aloitteenhan ajatus on se että kun nyt joka tapauksessa sellaiselle työnantajalle jolla on vanhempainrahakaudella ja vanhempainvapaalla olevia työntekijöitä jossakin määrin koituu enemmän kustannuksia kuin muille työnantajille niin heitä tässä hieman helpotettaisiin

se voi hieman jakautua epäoikeudenmukaisesti

mutta tässä haetaan nyt sanoisinko helppoa ratkaisua

ruotsin malli esimerkiksi vaatisi sitten ihan koko järjestelmän uusimista ja saattaa olla että se ei ihan äkkiä onnistu

todellakin jos saa tiettyä palkkaa niin lähtisin siitä että eläke määräytyy sen mukaan kuin se tällä hetkelläkin määräytyy

hieman ihan pieni siivu todennäköisesti sittenkin prosentuaalisesti euromääräisesti hyvin pieni määrä eläkemaksuja jäisi kertymättä

sinänsä huomio on aivan oikea ja aivan ansiokas

mutta myöskin eräs suuri kysymys joka koskettaa meitä haluttiin sitten tai ei on jopa globaalimpi ja se on kysymys verokilpailusta ja verotuksen tasosta

tiedämme hyvin että euroopan unionissa verotusasiat ovat kansallisia asioita mutta silti näemme selvästi ongelmia tässä suhteessa

näin voi olla en väitä e

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvalio

eri valtiot joutuvat kilpailemaan toistensa kanssa koska yritykset jossakin määrin ja jatkossa entistä enemmän myöskin yksityiset ihmiset ja eri verotuksen tasot tulevat tämän kansainvälisen kilpailun osaksi

yhdyn tähän edustaja zyskowiczin ajatukseen siitä että pitää toki neuvoa keräämään veroja pitää ohjata maksamaan veroja

tämä koskee monia maita euroopassa koska verotasot ovat erilaisia

mutta onko suomi tekemässä jotakin että euroopan tasolla löydettäisiin yhteisiä pelisääntöjä niin ettei tule sellaista haitallista verokilpailua jonka takia joudumme sitten verotustasoja laskemaan niin ettemme pysty omaa hyvinvointivaltiotamme hoitamaan

ongelmahan on todellinen

yhdymme ja yhdyn tuohon vaatimukseen mikä täällä on moneen kertaan todettu että päätösehdotuksiin tulee suhtautua hyvin vakavasti

toimenpiteet rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan uudistamiseksi sekä erityisesti valvonnan tiukentaminen ovat ensisijaisen tärkeitä jotta pystymme muuttamaan tätä ikävää todellisuutta rakennuskannassamme

rakennusten kosteus ja homeongelmat koskevat niin kuin on moneen kertaan todettu asuinrakennuksia mutta myös ja aika pahalta osalta kouluja päiväkoteja ja hoitolaitoksia

se on kyllä velkaantuminen ja sanoisin että kun me kaikki nyt tähtäämme eurooppaan eri paikoilta eri kohtiin niin kyllähän velkaantuminen on lyhin tie sitten liittovaltioon mikä se sitten lieneekään

en tiedä kummalle pärjäisimme sitten paremmin

ajattelin vähän säästellä puheenvuoroa tiistaille koska silloin ehkä yleisömenestys on suurempi mutta esitän jonkun ajatuksen tästä tilanteesta

sehän on vähän metropoli malli mitä me olemme pääkaupunkiseudulla tänne saamassa

ehkä tässä suurin syy miksi mekin täällä perjantai illansuussa keskustelemme on se että valmistautuminen tähän projektiin alun perin oli jossakin määrin puutteellista

euroon liittyviltä mailtahan edellytettiin tiettyjä asioita jotka hyvin tiedämme mutta esimerkiksi mitään taloudellista varautumista ei toteutettu ja toisaalta sääntöjen rikkomisen seurauksia ei selkeästi määritelty

me kaikki vaadimme kasvua

meillä on ongelma kuntien kanssa

kohta on sata kuntaa jotka joutuvat liittymään jonnekin vain käyttömenojensa kasvun takia

arvoisa puhemies

tiedämme että elämme keskellä epävarmoja aikoja jolloin kunnat ja valtio tarkoin miettivät mihin ne panostavat

ehkä nyt tämän ahdingon keskellä ei kovin paljon liioittele jos toteaa että tilanne on jälkikäteen arvioiden vähän kuin autoliikenteessä jossa ei kerättäisi etukäteen vakuutusmaksuja tai ei olisi selviä rangaistuksia liikennesääntöjen rikkomisesta

hallinto pitää järjestää niin että demokratia toimii ja kuntalaiset voivat vaikuttaa ja hallinto pitää rakentaa niin että palvelut toimivat ja kaikki saavat palvelut osakseen

kustannusten kasvattaminen ja kasvaminen tiukkojen normien vuoksi ei tietenkään houkuttele ketään mutta on syytä kysyä itseltämme ja päättäjien kaikilla tasoilla mikä on ensimmäisellä sijalla

parempi nämä säännöt kuin se että mennään ilman mitään sääntöjä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

täällä muun muassa edustaja kalliorinne ja muutkin ovat ottaneet kantaa tähän nykyiseen järjestelmään ja niihin sinänsä varsin vähäisiin tukieuroihin joita valtiovallan toimesta on pystytty tähän kaikkeen kohdistamaan

valitettavasti nykyisenkin tiedon tilanteessa ja tiedon puitteissa ja tiedon puutteessa on joskus vaikeaa päättää miten rakennusta korjattaisiin ja milloin sitä ehkä ei kannata korjata enää ollenkaan

vapaus uskoa sekä ilmaista ja harjoittaa uskoaan on perustava ihmisoikeus joka turvataan perustuslaeissa sekä ykn yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa

eri asioiden yhteisvaikutuksen tutkiminen on myöskin aivan erityisen vaikeata ja juuri tämän kokeellisen tutkimuksen tukemiseen varmaan tarvitaan myös erityisesti valtiovallan ja eduskunnan rahoitusta

uskonnonvapaus tarkoittaa myös oikeutta vaihtaa uskontoa

kosteus ja hometalkoissa tehdyn selvityksen mukaan kuntien rakennusvalvonnan henkilöstö kaipaa lisää tietoa kosteus ja homevaurioista sekä kanavaa olemassa olevan tiedon jakamiseen

tieto uusista rakenneratkaisuista virheellisistä rakenneosista tai vaurioherkistä materiaaleista siirtyy arvion mukaan liian hitaasti rakennusvalvonnalle eikä tiedon välittäminen välttämättä ole minkään tahon vastuulla

toimimalla ripeästi suunnitelmallisesti ja täsmällisesti voimme vähentää ongelmia ja pidemmällä aikavälillä myöskin saada oikeasti säästöjä aikaiseksi

jos ihmisten yhtäläistä ihmisarvoa ei tunnusteta toisia saatetaan kohdella alempiarvoisina kuin toisia vailla yhtäläisiä ihmisoikeuksia

arvoisa herra puhemies

uskonnonvapaustilanne suomessa on hyvä ja käytännössä uskonnonharjoitusmahdollisuudet ovat hyvät mutta asiallisesta kielenkäytöstä julkisuudessa on syytä pitää huolta

varmaan huoltosuhteemme heikkeneminen tulee olemaan vielä suurempi kysymys kuin tämä työtuntien väheneminen koska nyt meillä jatkossa on myöskin vähemmän tekijöitä ja sen kanssa meillä onkin sitten paljon tekemistä

valtiovallan tulee osaltaan tukea yhteydenpitoa eri uskontokuntien kesken ja valtiovallan tavoitteena on tukea kansalaisten perusoikeuksia vahvistavia ja yhteiskuntasopua edistäviä yhteydenpitomuotoja

olemme siis saaneet aikaan raamiratkaisun ja hallitus on myöskin kiitettävän nopeasti tuonut nämä tietysti pitkään jo valmistelussa olleet ehdotukset tänne meille

rauhan ja turvallisuuden yhteiskuntien kehityksen sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen edellyttää että yksilöt ja yhteisöt voivat turvallisesti harjoittaa uskontoaan ja vakaumustaan

käsittelyynhän aikaa tässä ei paljon ole

uskonnonvapauskysymykset tulee meilläkin nostaa politiikan marginaalista valtavirtaan sekä suomen ulkopolitiikan strategisen toiminnan kohteeksi

kiinnittäisin muutamaan asiaan tässä huomiota

johdonmukainen lähestymistapa vaatii suomelta uskonnonvapausstrategian sekä sen sitomisen turvallisuus ihmisoi keus ja kehityspolitiikkaan

kuitenkin tämä energiaveropalautuksen pienentämisen jäädyttäminen jos näin monimutkaisesti sanotaan on positiivinen asia se on kiistämättä positiivinen asia eikä kielteinen asia

se mikä on tärkeintä on se että kuntien menetykset ja myöskin seurakuntien menetykset yhteisöveron alentamisessa korvataan

tämä on näiden tärkeiden työllistävien toimijoiden kannalta olennainen asia ja siitä hallitus ansaitsee kiitoksen että nämä on tänne tuotu mukaan

tavallaan hallitus toimii tässä aidosti sopijapuolena ja sitten kunnat ja seurakunnat eivät tässä ole ainakaan tämän kautta maksumiehinä

henkilöverotuksen alentaminenhan liittyy lähinnä siihen että kompensoidaan eläketurvamaksuja se on myöskin ihan oikea toimenpide

kysyisin työministeri ihalaiselta

vuorotteluvapaa on kuitenkin aidosti monelle työntekijälle tapa hankkia lisää työvuosia lisää voimaa ja jaksamista työssä

on selvää että ensi kevään ratkaisuja emme ole tällä raamisopimuksella emmekä tällä nyt hallituksen esittämällä paketilla tietysti toteuttaneet

kysynkin hallitukselta

onko hallitus valmis ohjaamaan edelleenkin riittävästi määrärahoja syrjäytymisvaarassa olevien työelämään palautumisen turvaamiseen ja onko hallitus edelleen valmis jatkamaan myöskin tätä positiivista syrjintää jossa voidaan ehkä usein aika pienillä määrärahoilla erityisellä tavalla tukea juuri heitä jotka tarvitsevat erityistä tukea

ne kaikki asiat pitää siellä toteuttaa mutta kuitenkaan näin myönteisenä päivänä ei ehkä tarvitse vielä niistä niin kovin paljon puhua

muutoin kyllä yhdyn niihin mielipiteisiin joita täällä edustaja östman ja edustaja mäkinen ovat puhuneet edustaja lehti ja monet muut yrittäjyydestä